tulevaisuudessa on todellakin tärkeää se että sitä rahaa siellä budjetissa on mutta tietysti on itsestään selvää että jos me olemme sitoutuneet eussa täyttämään uusiutuvan energian velvoitteemme tulevat hallitukset ovat todella typeriä jos mieluummin maksavat sanktioita eulle kuin maksavat sitä tuotantotukea sovitulla lainsäädännöllä

arvoisa puhemies

eräästä niistä tuli konsensus kaikkien muiden hallituspuolueiden kesken mutta arvoisa ministeri emme saaneet teiltä vielä vastausta miten on sdpn laita

mitä ministeri te vastaatte

näin todellakin on

esimerkiksi jos teurastamoon tulee eläin jonka korvamerkintä on väärä tämä eläin jatkaa matkaansa honkajoelle

täysin terve eläin jonka vanhemmat tunnetaan jonka ruokinta tunnetaan jonka kaikki koko elämän vaiheet tunnetaan viedään jäljitettävyyden takia polttolaitokselle tuhottavaksi ja samaan aikaan meidän markkinoille tulee lihaa jonka alkuperästä emme tiedä edes mistä eläimestä on kyse onko kyse koirasta vai hevosesta

todellakin se on merkittävä asia että meille tulee bakteerikantoja joihin antibiootit eivät enää tehoa

suomalaisesta ruuasta riski antibioottiresistenssin lisääntymiseen on huomattavasti pienempi koska meillä antibioottien käyttö kasvun edistäjänä on ehdottomasti kielletty

itse asiassa suomi on ainoa maa jossa esimerkiksi maidon osalta kun eläinlääkäri sitten on antibioottia määrännyt lääkkeeksi tilalliset ovat velvolliset testaamaan omilla laitteillaan että näitä jäämiä ei enää tule

on todella ilahduttavaa ollut kuunnella näitä hyvin monipuolisia puheenvuoroja

esimerkiksi kun edustaja kiljunen omantunnon piikkejä laittoi meille itse kullekin siitä miten voisimme niitä oman pitäjän ruokahankintoja miettiä niin haluan nostaa vielä sellaisen asian

taitaa mennä yli tulen sinne

nythän hyvin usein käy niin että hinta on se ainoa määräävä tekijä mutta todellakin jos tahtotila on ja se hankintastrategia on tehty niin sen jälkeen kilpailuttaa voidaan niin että tuloksena on kotimaista ruokaa tai lähiruokaan voidaan laittaa laatuvaatimuksia esimerkiksi sen osalta että marjat tulee voida käyttää kypsentämättä tai leivän leipomisesta ei saa olla kulunut kuin tietty aika näitä on hyvin monia tai esimerkiksi maidon tulee olla tuotettu gm vapaalla rehulla

ihan kaikella rakkaudella toivoisi että me yrittäisimme olla rakentavia emmekä menisi syyttelyn puolelle

arvoisa herra puhemies

meistä jokainen varmasti tuntee tämmöisen ammattivalittajien sukukunnan joka hidastuttaa meidän yrittämistämme ja valittaa ikään kuin valittamisen ilosta

monien puolueitten tilit ja säätiöt ovat vielä avaamatta ja siellä on alv sotkuja ja muita että ei meidän kannata kenenkään olla ensimmäisenä toisia kivittämässä

voisitteko miettiä ministeri että kun tämä seuraava ympäristönsuojelulain uudistus tulee miina lähtemisestä ammatti valitti ja paita niin osa valituksista laitettaisiin maksullisiksi ja tällaiset aiheettomat valitukset käsiteltäisiin viivytyksettä niin että turhat valitukset eivät ehkäisisi meidän yritystoimintaamme

tämän tyyppisiä vaatimuksia haluamme toki myös sen lisäksi että tuossa ryhmäpuheessa jo vaadimme että ehdoton laatuvaatimuksen pohja täytyy olla se että kotimaisen lainsäädännön edellytykset jäljitettävyydestä ja muun muassa ehdottomasta jersinia ja salmonellavapaudesta on todistukset

aivan samoin kuin useimmat puhujat täällä minä olisin myös kaivannut sitä kampanjakattoa

minun mielestäni nimenomaan nuorille ehdokkaille uusille ehdokkaille olisi ollut paljon tasavertaisempaa se että pienemmälläkin rahalla olisi saanut sen saman näkyvyyden kuin muut

nykyäänhän hyvin usein julkiset keittiöt on keskitetty ja päiväkodeista on viety sitä ruokaan tutustumista ja ruuan osaamista pois

meillähän on näyttöä päinvastoin siitä että esimerkiksi kovakuoriaisten määrä lisääntyy ja uhanalaisuus vähentyy

sapere menetelmä lähtee siitä että lapsilla jälleen olisi oikeus maistaa haistaa kosketella ja tehdä ruokaa eli heitä tutustutetaan esimerkiksi erilaisiin kasviksiin ja myöhemmin nämä kasvikset maistuvat

minun mielestäni tämä on aivan loistava idea ja tätä kannattaa varmaan eri puolueissa viedä eteenpäin samoin kuin monia muita näitä vielä tarkempia ilmoittamisia ja muita sellaisia jotka ovat aivan vapaaehtoisesti toteutettavissa

ihan tämmöinen perusjuttu joka pitemmällä aikavälillä auttaa siihen että nuorista ei ehkä tulekaan ylilihavia

se voi olla vaalivoiton salaisuus

oli aika kamalaa kun luin tästä turvallisuusselonteosta omillekin lapsille että tiesittekö että kasiluokkalaisista oliko se joka kolmas poika ja joka neljäs tyttö on ylilihavia ja mitä kaikkea seurauksia siitä myöhemmällä iällä on ennustettavissa jopa mielenterveysongelmia

vetoaisinkin kotitalousopetuksen puolesta että kun sitä tuntijakopäätöstä sitten tehdään niin se kotitalous saa sille kuuluvan osansa sitten siellä tuntijaossa

arvoisa puhemies

viimeksi tänä aamuna tvstä saimme asiantuntijoilta kuulla että ei ole mitään empiirisiä todisteita siitä että suurkuntahanke olisi taloudellinen

ummistitte korvapuolueen jäsenyydestä huolimatta korvanne tälle asialle

kun tuossa debatissa tuli annettua aika laillakin kritiikkiä siitä että osakaskunnilta valtaa siirtyy ely keskuksille niin haluan antaa myös myönteistä palautetta tästä kalastuslaista

on selvä asia että jos joku esitys tuntuu täysin maalaisjärjen vastaiselta ja sitä ei voitaisi mitenkään valvoa niin tällaista lainsäädäntöä ei pidä myöskään tehdä

en yhdy kaikkiin ed

yrttiahon näkemyksiin mutta täällä on tullut erittäin hyviä näkemyksiä sekä vanhemmuuden kustannuksien jaosta että työelämän joustojen tarpeesta ja monista muista

eli on hyvä että nyt vähäiset kalamäärät voidaan ilman rekisteröitymistä myydä eteenpäin

keskityn tässä selonteossa kuitenkin vain kansainväliseen osioon nimittäin kirja puolikas taivasta teki minuun lähtemättömän vaikutuksen

mutta koska meidän kaikkien toive varmasti täällä eduskunnassa on se että lähikala yhä helpommin pääsisi kauppoihin ja ravintoloihin niin ymmärrän toisaalta koska nämä kilpailevat ammattikalastajien kalansaaliin kanssa että siellä vaaditaan jonkunlaista rekisteröitymistä

ymmärsimme että me kaikki yhdessä olemme sitä mieltä että on hyvä että myöskin monimuotoiset maatilat pääsevät jatkossakin lutun kohteiksi

siteeraan hieman mukailtuna johanna korhosta hänen luvallaan

mutta haluaisin että tämä rekisteröityminen tehtäisiin niin helpoksi ja houkuttelevaksi että se lähikala sitten voisi paremmin ruokapöytiin tätäkin reittiä pitkin mennä

valitettavaa että tämän pidemmälle hallitus ei suostunut etenemään vaikka hoidimme homman niin että siellä kehyksissä oltaisiin pysytty

thaimaalaiseen bordelliin kaapattujen tyttöjen tahto nujerretaan pakottamalla nämä syömään ulostetta

valinnanvapaus on puolueellemme tinkimätön arvo

ymmärrämme sen että hallituspuolueet eivät voi taloudellisista syistä kehyksistä lipsua mutta kun siellä kehyksen sisällä oltaisiin pysytty myös tällä keskustan mallilla on surullista että sinne asti ei voitu mennä

viisaus asuu perheissä eikä se asu ministereiden pöytien takana jossa tiedettäisiin paremmin miten lapset tulee hoitaa

etiopiassa edelleen yleinen vaimonhankintatapa on että mies raiskaa havittelemansa naisen koska häväistyn on pakko naida raiskaajansa

mutta palaan vielä siihen asiaan mistä debatissakin keskusteltiin siihen onko osakaskunnilla tulevaisuudessa sitä samaa valtaa mitä heillä nyt on

on monia maakuntia esimerkiksi oma maakuntani keski suomi etelä savo etelä karjala koko itäinen suomi missä liitännäiselinkeinoista tulee hyvin iso osa maatilatalouden tuloista

on hirveää ajatella että tämä hallitus edes suunnittelee sitä että näin suurelta osalta lapsia vietäisiin oikeus rakastavaan aikuiseen ihmiseen

eteläaasialainen mies heittää rukkaset saatuaan rangaistukseksi naisen kasvoille happoa joka syövyttää ihon ja kasvoluut ja usein vie myös näön

mielestäni ei ole koska hoito ja käyttösuunnitelmat pitää tehdä tietyn standardin mukaisesti ja niitä valvotaan jolloin ely keskuksilla on käytännössä päätäntävaltaa jo sitäkin kautta

kenialainen naispoliitikko käyttää useita sukkahousuja päällekkäin koska raiskaus on tavallinen poliittinen ase ja sukkahousut antavat hetken lisäaikaa huutaa apua

onneksi tässäkin on perälautaa että ei ihan miten tahansa voi kelle tahansa troolarille ely keskuksessa sitä lupaa myöntää mutta joka tapauksessa myös osakaskuntien tahdon vastaisesti näin voidaan toimia ja jossain kohtaa aika laillakin pelkoja tämä asia herättää

irakissa noin tuhat miestä osallistui seitsemäntoistavuotiaan tytön kunniamurhaan koska tytön epäiltiin rakastelleen poikaystävänsä kanssa

hyvä että ne eivät kiristy ihan niin paljon kuin miltä aluksi näytti mutta valitettavaa että jouduimme tästä vastalauseen jättämään

liisa keltikangas järvinen on saanut meidät monet äidit monet isät miettimään asiaa lapsen näkökulmasta

tämä tarkoittaa sitä että kun esimerkiksi uusi natura hanke on täällä käynnissä voi olla että vaikka sinne tulee uusia rajoitteita maanomistajat eivät saisi minkäänlaisia korvauksia

haluaisin vielä nostaa senkin asian että mielestäni olisi selvitettävä voisiko luopumisen tehdä myös tilan jatkajalle joka ei ole lähisukulainen silloin kun tila luovutetaan kokonaisuudessaan

hän puhuu siitä miten pieni lapsi tarvitsee rakastavaa aikuista ihmistä miten pieni lapsi tarvitsee turvallisuudentunnetta

aivan samoin sopii miettiä että kun kalastusalueella osakaskuntien alueilla on osattu tähänkin asti huolehtia kalakannoista siellä on esimerkiksi alamittarajoja jotka ovat tiukempia kuin yleisessä lainsäädännössä niin miksi me annamme ely keskuksille sellaisen vallan

heidät on joko estetty syntymästä tai saatettu kuolemaan

heitä on vauvoina hoidettu huonosti heidän ruokansa on tyttöiässä annettu toisille heitä ei ole viety lääkäriin he ovat menehtyneet tarpeettomasti synnytyksessä tai kohdanneet pakkoprostituoidun surkean kuoleman väkivaltaan tai aidsiin

minua esimerkiksi kiinnostaisi tietää saako natura alueilla jatkossa metsästää kun ennen sai vai tuleeko tähänkin uusi rajoite

me vanhemmat joudumme joskus aivan kuten margaret thatcher elokuvassa rautarouva punnitsemaan asioita ja voimme joutua tulonhankkimisen tai muiden syitten takia tekemään valintoja niin että lapselle ei jää niin paljon aikaa mutta joka tapauksessa lapsen kannalta olisi hyvä että vaihtoehto hoitaa lasta kotona olisi aina todellinen vaihtoehto

todellakin toivon että samaan aikaan kun niitä uusia alueita halutaan tullaan esittämään niille riittävä rahoitus

jos siellä ajatusmaailma onkin hyvin toisentyyppinen kuin mihin on totuttu niin alueilla joilla kalastusasiat ovat menneet tähän asti aivan kivuttomasti ja joilla ovat sulassa sovussa sekä ammattikalastajat kotitarvekalastajat että vapaa ajankalastajat voineet toimia ely keskus nyt pystyy ympäristöperustein säätelemään erilaisia asioita

turvetuotannosta haluaisin kertoa että kun maa ja metsätalousvaliokunta vieraili vttllä siellä kerrottiin että pienellä lisähinnalla voitaisiin saada turpeen vesistövaikutukset täysin neutraaleiksi kun vain olisi tahtotila siitä että turve olisi sittenkin kannattavaa ja sen hinta vähän voisi nousta

me kansanedustajat puhumme tänään tästä aiheesta ensi viikolla emme kenties muista sitä

kaiken kukkuraksi tämä ideologinen uudistus ei tule halvemmaksi yhteiskunnalle

ja kuten heitin debatissa pahimmillaan tämä voi tarkoittaa että lohesta ja järvitaimenesta voi tulla uusi liito orava niin että kun esimerkiksi altaisiin on vesien säännöstelyn vuoksi istutustoimintaa tehty ajateltaisiin että tämä voi jotenkin olla uhkana vaikkapa taimenen kehitykselle ja ei saisikaan istutuslupia enää lainkaan vaikka järven kalakanta on todellakin säätelyn vuoksi sellainen että ilman istutuksia ei pärjätä tai joitain muita käsittämättömiä rajoitteita joita paikalliset ketkään toimijat edes välttämättä luonnonsuojeluihmiset eivät siellä toivoisi

olemme moneen kertaan saaneet eteemme ne faktat että tämä uudistus maksaa jopa kolminkertaisesti sen mitä se valtiolta säästää se maksaa kolminkertaisesti sen kunnille

eli tämä on mielestäni asia johon valiokunnassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota niin että se omistusoikeus alueilla säilyy

se auttaa myös väestöräjähdyksen hillinnässä

naisten ja tyttöjen seksuaali ja lisääntymisterveysoikeuksien puolustamisen täytyy jatkua vielä aivan uusin voimavaroin niin eun kuin ykn piirissä ja meidän tulee lisätä tietoa

tosiasiahan on se että nyt kun ikäihmiset vapautettiin kalastusmaksuista tämä tarkoittaa että esimerkiksi pienosakkaat vesienomistajat maksavat sitten vaikkapa näitten eläkeläisten puolesta kalastusmaksua ja maksavat viehemaksuakin vaikka eivät koskaan uistelemassa kävisi

se on voitto suomalaiselle yhteiskunnalle se on voitto suomalaisille lapsille joista toivottavasti kasvaa tulevaisuudessa työntekijöitä jotka pystyvät pitkäjännitteisyyteen he pystyvät sitoutumaan paremmin parisuhteisiin kun ovat oppineet turvallisuudentunteen rakastamisen taidon empatiakyvyn lapsena kun heille on annettu siihen mahdollisuus

voisimmeko yhdessä luoda esimerkiksi naisten pankkiin potin jolla joku nainen voisi päästä yritystoiminnan alkuun

tulemme tekemään kaikkemme tämän järjettömän uudistuksen estämiseksi ja vetoan tässä ministeriin

luennoitsijoiksi ovat lupautuneet eva biaudet ja venla roth vähemmistövaltuutetun toimistosta

se on vähän sama asia kun

ilta ihmisiltä tai veri kuin mediamaksu niiltä ihmisiltä jotka eivät tosiasiallisesti kerta kaikkiaan pysty sitä tvtä tai internetiä käyttämään

älkää antako periksi

yhdysvallat pystyi lopettamaan orjuuden eurooppa pystyi heräämään ympäristöongelmiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

minä kaipaisin konkreettisia tekoja hallitukselta monessa muussakin asiassa muun muassa siinä että puolustusvoimien rahoituksen taso on turvattava

mielestäni on huonoa johtajuutta se että jos viisi puoluetta hallituksessa on sitä mieltä että rahoitus on turvattava vähintään puolustusvoimien asiantuntijatahon esittämän tason mukaisesti ja yksi puolue ei ole sitä mieltä niin pääministeripuolue antaa tässä periksi

sairaat lapset vanhukset vammaiset on kyllä huomioitu tässä budjetissa ja laittoman työvoiman tänne tuloon on puututtu ja toimia on luvattu tehdä vielä lisää sitä mukaa kun niitä löytää

tämä rahoitustaso puolustusvoimien asiantuntija arvion mukainen olisi tae sille että voisimme säilyttää yleisen ja yhtäläisen asevelvollisuuden sekä itsenäisen alueellisen maanpuolustuksen

kuten kaikki tiedämme vaikka mikään ei itse asiassa muutu tämän viikon budjettikeskustelun myötä kipukohdat nousevat tällä viikollakin esille

luonnon monimuotoisuus on tärkeää säilyttää kun lisäämme puun käyttöä mutta osa monimuotoisuuden katoamisesta liittyy vain pelkoihin

siksi minusta olisi järkeä tässä edustaja maijalan esityksessä siinä että kasattaisiin kaikkea sitä luonnonsuojelua mitä itse kukin siellä omissa metsissään tekee mutta ei ehkä ole naturassa tai ei ole luonnonsuojelualueena niin että voisimme sitäkin sitten raportoida myöskin muihin maihin

kuten keskusta on nostanutkin esille pääministerin on annettava kerran vuodessa eduskunnalle katsaus suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tavoitteista mikä mahdollistaa ajankohtaisen keskustelun

haluan vielä lisätä kun tosiaan riistanhoitoasioissa teimme klausuulin siitä että rahavirtojen pitää palautua alueille mahdollisimman suurelta osin että toivon että valiokunnassa voisimme tässäkin asiassa ihan vaikka tietyn prosenttiosuuden määrätä niin ettei paisuva keskushallinto tai muu byrokratian kukkanen syö sitä kalastuksenhoitoon tarkoitettua maksua joka jo

oli suuri vääryys ettei puolustusvoimien uudistusta tuotu parlamentaarisella menettelyllä eduskunnan käsittelyyn viime vuonna

metsävaratiedon yhteydessä tietyllä tapaa tämäkin olisi mahdollista tehdä aivan samoin kuin esimerkiksi lahopuutietojen kokoaminen

keski suomen kohdalta se merkitsi kahden varuskunnan alasajoa

seurauksena on satoja työttömiä molempien menettävien seutujen elinvoiman väheneminen ja maanpuolustushengen vaarantuminen

yksi vaalikausi pitää mielestäni laittaa entisiä teitä kuntoon eikä aloittaa aina isoja uusia hankkeita mikäli halutaan ehkäistä aikapommin räjähtäminen käsiin